asiakaskunta on edelleen yhtä lukuisa jopa määrällisesti kasvava mutta sitä pitää palvella nyt kaukaa henkilöstöllä jonka paikallistuntemus on entisestä heikentynyt

en ole aivan vakuuttunut että hallituksen lakiesitys vastaa tarpeisiin tiukentaa eläkeyhtiöiden vakavaraisuutta sekä asettaa niiden sijoitustoiminnalle vaativia kestävyystavoitteita

mitä hyötyä verkosta on ulkotiloissa

tutkimuksen mukaan verohallinnolla ei ole keinoja puuttua tehokkaasti ilman kiinteää toimipaikkaa olevien ulkomaisten yritysten toimintaan

voi tietenkin kattaa mutta toimiiko se

koulukuljetus taksilla on yleistä noin kolmannes suomen takseista osallistuu koulukuljetuksiin

harmaasta taloudesta vielä

kunnat hankkivat koulukuljetukset ostopalveluina yrittäjiltä ja kuljetukset toteutetaan vuorobusseilla tai tilausajoina linja autoilla tai takseilla

omasta mielestäni heille pitäisi antaa resursseja lisää koska tulos näyttää hyvältä

tämä ei ole totta

hallintarekisteröinnin hoitaja ilmoittaa pyynnöstä finanssivalvonnalle arvo osuuksien omistajan tai omistajan puolesta toimivan asiamiehen nimen sekä kirjallisen vakuutuksen siitä ettei omistaja ole suomalainen

kuntien hankinnan peruslähtökohtana on että koululaiskuljetuksissa noudatetaan liikenne ja viestintäministeriön asetusta koulu ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä

tutkimus kritisoi oikeushallinnon toimintaa

törkeistäkin verorikoksista voi selvitä ilman vankeustuomiota

lisäksi kaluston on vastattava lainsäädännössä ja muissa säädöksissä oppilaskuljetuksissa käytettävälle kuljetuskalustolle asetettuja vaatimuksia

raportti esittää listan harmaan talouden torjumiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä

laissa lähdetään siitä olettamuksesta että kuljetusyrityksillä olisi ajoneuvoja jotka on tarkoitettu lasten ja koululaisten päivittäiseen kulkemiseen kodin ja koulun välillä

yrityksellä pitää olla sanktioitu velvollisuus päivittää tietojaan vuosittain

selkämeren kansallispuisto täydentää suomen merialueiden suojelualueiden verkostoa ja on yksi itämeren suojelua edistävistä toimenpiteistä

toiseksi harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten on saatava vaihtaa tietoja keskenään

laista seuraa että alkolukolla varustettuja takseja ja busseja käytettäisiin myös kaupallisiin maksullisiin kuljetuksiin

arvoisa puhemies

en pidä kovinkaan hyvänä ajatuksena sitä että joukkoliikennelaki tuodaan eduskunnan syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon

kolmanneksi kansainvälisen sijoitustoiminnan verovalvontaan erikoistuneen yksikön perustaminen verohallintoon on kannatettava esitys

etelä pohjoissuunnassa pitkä selkämeri on suojeluarvoiltaan merkittävä meri ja saaristoalue jossa pohjoinen ja eteläinen lajisto kohtaavat

toimenpidelistalta puuttuu keskeinen asia

tavallisimmin liikenneluvan haltija on siis yhden auton omistaja

arvoisa rouva puhemies

se on itämeren systemaattinen suojelu jonka resurssit on taatusti pitkäjänteisesti tulevaisuuteen jotka rust olisi taattu pitkäjänteisesti tulevaisuuteen

jos hän haluaa osallistua kunnan kilpailutukseen lapsi ja koululaiskuljetuksista hänen pitää ostaa alkolukko vaikkei hän sitä vakkuri sallia vain siihen että maksun maksullisessa liikenteessä tarvitsisikaan

on syytä ihmetellä miksi euroopan unionin komissio ja parlamentti ovat ylipäänsä valmistelleet ja hyväksyneet kyseisen asetuksen

ohjelmia strategioita muistioita raportteja tutkimuksia eli paperia on tehty paljon mutta itse konkreettinen merensuojelu ja sen rahoittaminen on jäänyt toissijaiseksi

maatalous on edelleen kuitenkin itämeren suurimpia kuormittajia

puhetta riittää mutta ilman toimenpiteitä ja rahoitusta

siksi tilaajaa ei voi vaatia antamaan tietoja joita hänellä ei voi olla sopimussuhteen puuttumisen vuoksi

linja autoyrittäjille tarjotaan kahta vaihtoehtoa joko yritysvetoisen bussijärjestelmän muuttamista yhteiskuntavetoiseksi tai rajoittamattoman kilpailun sallimista kaikilla bussilinjoilla

vaaditaan vain pitkäjänteistä määrätietoista työtä ja uusia näkökulmia

valtion pitääkin tukea haja asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmien uusimista

parempi ratkaisu olisi tilaajavastuun edellyttämien todistusten sisällön parantaminen ja niiden tuottaminen avoimena sähköisenä palveluna jolloin tiedot voi tarkastaa rekisteristä

lauslahti eilen onko poliittisilla päättäjillä rohkeutta poikkeuksellisiin ratkaisuihin talouskasvun olosuhteissa

on syytä todeta että järkevämpää olisi säätää alkolukko kaikkeen henkilöliikenteeseen kuin kuormittaa niitä kuljetusyrityksiä jotka osallistuvat koulukuljetuksiin

kansainvälisen valuuttarahaston raportissa esitetään yksiselitteisesti sitä että julkisessa ta loudessa tulee tehdä ensi sijassa reippaita menonleikkauksia ja toissijaisesti pieniä veronkorotuksia

ministeriön virkamiesten tulkinnat olisivat johtaneet siihen että koko liikenneverkostomme olisi kilpailutettu tai että olisi mahdollistettu useiden bussiyritysten liikennöinti samoilla reiteillä samaan aikaan

sitten vaatimus tyyppihyväksytyistä kassakoneista paljon käteissuorituksia vastaanottaville yrityksille on ollut pitkään verohallinnon vaatimuslistoilla

koulukuljetuksissa tapahtuu suhteessa vähemmän onnettomuuksia kuin muussa tilausliikenteessä ja onnettomuudet johtuvat usein myös lasten huolimattomuudesta

paperit kertovat vain hyvistä aikomuksista

pidän erityisen toivottavana ettei maamme olosuhteisiin soveltumattomia kansainvälisiä kirjanpito ja tilintarkastusmalleja tuoda tänne

kun talouskasvun uralle päästään ylijäämät on käytettävä velan lyhennyksiin ja puskurirahastoihin joilla rajoitetaan seuraavan taantuman vaikeuksia

edellä mainitut tulkinnat olisivat johtaneet siihen että bussiliikenne olisi siirtynyt vääjäämättä ulkomaisten bussiyhtiöiden haltuun

vaatimus on kuitenkin mielestäni naiivi

arvoisa puhemies

eun itämeri strategiassa korostetaan yhteistyön parantamista meriturvallisuuden toimeenpanossa ja hajanaisten valvonta ja reititysjärjestelmien yhteensovittamisessa sekä kansallisten meripelastuslaitosten yhdistämistä hätätilanteissa

olipa kassakone mikä tahansa se voidaan aina ohittaa

peruskysymys on poik keavatko koulukuljetukset riskiltään niin merkittävästi muusta taksin ja linja auton käytöstä että niitä varten tarvitaan alkolukko

pidän myös erittäin tärkeänä että yritys ja järjestötoimintaa harjoitetaan avoimessa ja järjestäytyneessä muodossa

valtiolla ja kunnilla ei siis ole tulevaisuudessa enää voimavaroja lisätä palvelutuotantoaan vaan sitä pitää maltillisesti purkaa

silloisen lakiesityksen nähdessään saattoi vain ihmetellä eikö pienillä ja keskikokoisilla suomalaisilla perheyrityksillä ole mitään arvoa ja suojaa pitkäjänteiselle toiminnalleen

viime vuosina on koettu kuitenkin monia sellaisia lakiesityksiä jotka mahdollistavat huijaukset ja keinottelut yritystoiminnassa

valiokunta toteaa saman vaatimalla hallitukselta selontekoa julkisen talouden vakauttamisesta ja kestävyysvajeen umpeen kuromisesta

arvoisa rouva puhemies

verohallinnolle aluehallintovirastoille poliiseille verotutkijoille ja syyttäjille on turvattava riittävät voimavarat harmaan talouden torjuntaan

itämeren tilan parantaminen vaatii mittavia ponnistuksia

yritysten toiminnan vakuutena olevien määräaikaisten liikennelupien arvo oltiin napin painalluksella lopettamassa

samoin tulee tehdä tarkastus ja valvontayhteistyötä työeläke ja tapaturmavakuutuslaitosten työttömyyskassojen ja muiden toimijoiden kanssa

liikenteen hoitoon investoitu varikko ja bussikalusto oli menettämässä hetkessä arvonsa

sekä oecd että valtiontalouden tarkastusvirasto ovat arvostelleet kehysmenettelyä siitä ettei siinä huomioida budjettitalouden ulkopuolisia rahastoja

itämeren yhdeksän rannikkovaltion pitäisikin perustaa yhteinen miljardien eurojen rahasto jolla tuettaisiin niitä hankkeita joilla päästöjä mereen voidaan tehokkaasti vähentää

näitä ovat esimerkiksi maatalousrahasto eläkerahastot vakuusrahasto työttömyysvakuutusrahasto se kä muut vastaavat sosiaalirahastot

arvoisa puhemies

nyt on keksitty ratkaisu maallikkotilintarkastajille

se on toiminnantarkastaja jolle ei aseteta yksityiskohtaisia kelpoisuusvaatimuksia mutta häneltä edellytetään kuitenkin riittävää taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemusta

arvoisa herra puhemies

lain valmisteluprosessissa linja autoyrityksille tärkeitä asioita ovat olleet valtakunnallisen reittiverkoston säilyttäminen ja ennakkoharkintaan perustuva reittiliikennelupien myöntäminen

on kysyttävä kuka ihmeessä valvoo toiminnantarkastajan pätevyyttä kansalaisjärjestöissä tai onko jotain ulkopuolista tahoa joka arvioi onko toiminnantarkastaja sopiva yhdistyksen toimintaa ja taloutta tarkastamaan

on paljon tapahtumia joissa olisi hyvä että esimerkiksi harvoin yhdessä käyvät osapuolet pääsisivät halvemmalla siis se kumpi ei ole käynyt tai ajattelee käyvän ja jopa sen mukaan innostuisivat asiasta

hoitopaikkoja ei aina ole tai hoitoa on hankala järjestää

mielestäni niin yrityksissä asunto osakeyhtiöissä kuin kansalaisjärjestöissäkin tarvitaan tilintarkastus ei mitään toisen luokan tarkastusta

näin saataisiin usein yhteinen harrastus molemmille

yhteiskunnalle omaishoito maksaa vain kymmenesosan laitoshoitoon verrattuna

tuottavuusohjelma on kuitenkin keskittynyt henkilöstön vähentämiseen

siksi kuntien pitää kehittää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sijaisten löytämiseen ja laitoshoitoon

tätä perustellaan sillä ettei ilman henkilöstösuunnittelua voida hyödyntää eläköitymisen tarjoamaa mahdollisuutta työtehtävien uudelleenjärjestelyyn

riittävän pitkät siirtymäajat uusien liikenteen hoitotapojen käyttöönotolle ja yritysten sopeutumismahdollisuudelle ovat ehdottoman tärkeitä jotta linja autoyrityksissä voidaan toimintaa suunnitella edes muutaman vuoden aikajänteellä

kysymys ei ole niinkään voimavaroista vaan toimintatapojen muuttamisesta

tuottavuushyötyjen saavuttaminen vaatii hallinnonalat yhdistäviä hankkeita toimintojen yhdistämisiä uudelleenjärjestelyjä ja pitkän tähtäimen suunnittelua

neljään eri ajankohtaan porrastetut siirtymäajat viimeisimmässä lakiesityksessä ovat kohtuullisen pitkiä vaikka palvelusopimus salliikin kymmenen vuoden siirtymäajan

näyttää siltä ettei valtion ja kuntien organisaatioissa osata kehittää toimivia prosesseja eikä palvelujen laatua

viranomaisten ja kuntien näkökulmasta on uusimmassa lakiesityksessä merkittävää se ettei niille aseteta tällaisessa taloustilanteessa pakottavaa ja todennäköisesti voimavarat ylittävää hintalappua bussiliikenteen palvelutason ja etenkin hallinnon lisäämiseksi

ohjelmajohtamisen arviointiraportissa tuodaan esille ohjelmien kehno ohjaus rahan ja henkilöstön käytön epätarkoituksenmukaisuus osahankkeiden päällekkäisyys puutteelliset tulokset sekä keinorakenteet koska ohjelmilla voidaan vain luoda maaperää ja paineita tiettyjen toimenpiteiden käynnistämiseen

nyt voidaan aidosti siirtymäajan kuluessa arvioida tarvitaanko markkinaehtoisella hoidettu liikenne paremmin tarjoaako markkinaehtoisena hoidettu liikenne riittävän palvelutason

mielestäni tätä on nyt syytä arvioida ja sitä miten ohjelmien sidosryhmät ovat nähneet ohjelmajohtamisen tulokset

pidän tärkeänä että julkisen talouden hallinnon ja palvelujen ohjausjärjestelmät ovat toimivia

siirtymäkauden liikennöintisopimukset on muokattava sellaisiksi että ne turvaavat liikennöinnin kehittämisen ja muun muassa seutulippujen säilymisen

mielestäni hallituksella on nyt mahdollisuus purkaa nykyiset ohjausmenetelmät ja miettiä ne uusiksi

sopimusteksti on sellaista ettei mikään yritys sellaista allekirjoita

mielestäni myös markkinoiden ohjaukseen on kehyksissä syytä kiinnittää huomiota

esityksen mukaan seutuliput olisi irtisanottava ja uusia vuoroja ei voisi lainkaan lisätä voimassa olevan siirtymäkauden liikennöintisopimukseen

etenkin rahoitusmarkkinoilla tarvitaan kattavaa vahvaa johdonmukaista ja riittävää sääntelyä ja valvontaa

tämä taas merkitsisi kilpailutusta jo siirtymäajalla

yrittäjyyttä vaarantavat uhkakuvat veivät monet linja autoalan yrittäjät tiukalle